jos päivähoidossa olevien lasten määrää kasvatetaan nopeasti eivät kunnat pysty ylläpitämään nykyistä hoidon tasoa joka sekin on jo nyt monilla paikkakunnilla aliresursoitua

kotihoidon tuen leikkauksen seurauksena kaikki lapset kärsisivät niin päiväkodissa joka tapauksessa olevat kuin nekin joita vanhemmat voisivat tuen avulla hoitaa kotona

kotihoidon tuen leikkaus asettaisi perheet eriarvoiseen asemaan kun yli kaksivuotiaiden vanhemmista käytännössä vain suurituloisimmat voisivat valita lapselleen omasta mielestään parhaan hoitomuodon

sitä paitsi kotihoidon tuen rahallinen nykytaso ei itsessäänkään ole nykyisellään riittävä sillä se jää edelleen huomattavasti alhaisemmaksi kuin työttömän peruspäiväraha ja vanhempainraha

tästä aiheutuu tilanne jossa lapsia kotona hoidettaessa on rahallisesti kannattavampaa olla työtön kuin kotiäiti tai koti isä

arvoisa puhemies

siihen pyritään vaikuttamaan monin keinoin tänäänkin täällä niitä on lueteltu lukuisia mutta päävastuu lastenkasvatuksesta säilyy yhä vanhemmilla

on hyvä etteivät puolustusvoimien toimintaedellytykset häiriinny ja että rahaa täydentäviin tutkiin nyt lisäbudjetista löytyy sillä kiistatonta on että tuulivoimaloista on haittaa puolustusvoimien lakisääteiselle aluevalvonnalle

kotihoidon tuki on osa hyvää suomalaista elämänmuotoa

se pitää säilyttää ja sitä pitää kehittää ei leikata

jos täydentäviin tutkiin ei olisi nyt ollut rahaa olisi perämeren tuulivoimahanke häirinnyt maanpuolustuksemme toimintaedellytyksiä

niitä ei saatu mutta siitä vähät välittämättä rahan jakamista budjettikurittomiin euromaihin jatketaan ja samalla suomea hivutetaan askel askeleelta kohti suurempia vastuita

välikysymyksessä peräsimme hallitukselta vastausta siihen mitkä olivat suomen kokonaisvastuut kataisen hallituksen aloittaessa mitkä ne ovat nyt ja miksi näin ylipäätään on toimittu mutta vastauksiin jäi toivomisen varaa

kun edustaja soukolan kirjoitus perussuomalainen lehdessä mainittiin niin tahdon todeta siihen liittyen että soukolan viesti tästä matkakokemuksestaan oli se että kohdentamaton niin sanottu budjettirahoitus ei ole paras mahdollinen tapa kehitysavulle ja soukolan viesti oli että paljon tehokkaampaa on kohdennettu avustaminen vielä kun saadaan ihmiset sitoutettua näihin

sen lisäksi että hallitus on hyväksynyt korotuksia vakausmekanismeihin on se myös hyväksynyt euroopan vakausmekanismin evmn uusia riskialttiita toimintamuotoja kuten pankkien pääomittamisen ja operoinnin jälkimarkkinoilla

perusongelma on se että eurossa on valuvika

yhteisiä pelisääntöjä ei ole noudatettu

tukitoimilla rikotaan eun omia sääntöjä

miten kataisen hallitus aikoo selviytyä jos nämä miljardiluokan riskit toden teolla realisoituvat

on käsittämätöntä että tämän suuruusluokan päätöksiä on runnottu läpi ilman kunnollista eduskuntakäsittelyä vaikka toisaalta tällä niin sanotulla rahoitusvakausvälineiden tulivoiman kasvattamisella ei lopulta edes ole ratkaisevaa merkitystä

ainoa mikä muuttuu ovat suomen vastuut

onkin odotettavissa että jos nykyisen tukipakettipolitiikan tiellä orjallisesti jatketaan on vakausmekanismien kokoa tulevaisuudessa kasvatettava vielä moninkertaiseksi

suomen puolustusratkaisu perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamisen periaatteeseen

kuinka pitkälle kataisen hallitus on valmis menemään eurokommunistisessa tukipakettipolitiikassaan ennen kuin peli on vihellettävä poikki

yleisen asevelvollisuuden avulla saamme isänmaan parhaat voimat maanpuolustuksen tehtäviin sekä kykenemme ylläpitämään suomen puolustuksen kannalta riittäviä sodanajan joukkoja

perussuomalaisten mielestä ainoa kestävä tie on että kriisimaat laittavat päättäväisesti asiansa uskottavalla tavalla kuntoon ottakoot mallia islannista

euroopan ja erityisesti meihin heijastuen itämeren alueen turvallisuustilanne on tänään hyvin toisenlainen kuin se oli kymmenen vuotta sitten

tukipaketeilla ostetaan vain aikaa samoin kuin setelien painamisella

kymmenisen vuotta sitten suomessa toteutettiin perusteellinen maanpuolustuksen lainsäädäntöuudistus

arvoisa puhemies

tosiasiat on tunnustettava

myös jo tuettujen kriisimaiden tilanne on edelleen epävarma

irlanti on vajonnut taas taantumaan ja kansainvälinen valuuttarahasto imfkin on jo käytännössä myöntänyt ettei murheenkryyni kreikka tule selviämään ilman uutta järjestyksessä jo kolmatta tukipakettia

ensimmäistä kertaa itsenäisen suomen historiassa asevelvollisen määräämiselle kertausharjoitukseen asetettiin ennakkoaika kolme kuukautta

aiemmin tällaista laissa säädettyä ennakkovaroitusaikaa ei ollut

kataisen hallituksen löperön toiminnan takia suomen aaa luottoluokitus on vaarassa

hallitus väittää kantavansa vastuuta lainoittamalla euroalueen kriisimaita

sen takia meidät jätettiin hallituksesta mutta ehkäpä me kuitenkin jäämme historian lehdille terveen järjen äänenä ainoana vastuullisena puolueena kun vanhat puolueet vihreine myötäjuoksijoineen hurahtivat eurokommunismiin

kertausharjoitus on tarkoitettu normaaliolojen tilanteisiin sitä vastoin ylimääräinen palvelus ja liikekannallepano ovat tarkoitettuja poikkeusolojen tilanteisiin

tällä hetkellä kertausharjoituksen käyttäminen yhtenä vaihtoehtona valmiuden kohottamisessa olisi käytännössä erittäin vaikeaa pitkän ennakkomääräysajan ja toisaalta kertausharjoituspäiville asetetun enimmäispäivämääräajan suhteen

arvoisa puhemies

mikäli laissa olevien säädösten rajoittamana puolustusvoimat voisi kutsua reserviläisiä palvelukseen vasta poikkeusoloissa niin silloin puolustusratkaisumme ei enää toimi

hallitus esittää muutoksia asevelvollisuuslakiin kertausharjoitusten osalta

nämä muutokset koskevat valmiudellisista syistä järjestettäviä kertausharjoituksia sekä kertausharjoituspäivien enimmäismääriä

hallitus esittää että valmiuden kohottamiseksi toimeenpantaviin kertausharjoituksiin asevelvolliset voidaan määrätä ilman ennalta määrättyä minimiaikaa

päätöksen tällaisesta kertausharjoituksesta tekisi aina tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyn mukaisesti siten että puolustusministerillä on velvollisuus olla läsnä ja lausua käsityksensä sekä pääministerillä on oikeus olla läsnä ja lausua käsityksensä

sen tarkoituksena olisi toimia ennalta ehkäisevänä toimena turvallisuustilanteen vakauttamiseksi

samalla se olisi normaaliolojen toimenpide joka mahdollistaisi joustavan siirtymisen poikkeusolojen toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

laissa ei ole tarpeen asettaa mitään enimmäismäärää valmiuden kohottamiseksi käskettävän kertausharjoituksen osalta sillä päätöksen tällaisen harjoituksen järjestämisestä tekee tasavallan presidentti ja valtioneuvosto tulee sidotuksi päätökseen vähintään puolustusministerin vaikutuksesta

itse asiassa laissa säädetty kertausharjoitukseen määrättävien asevelvollisten enimmäismäärä saattaisi joissain tilanteissa olla valmiuden kohottamista rajoittava akilleenkantapää

yhteisvaluutta euro on ollut jo pitkään todellisessa stressitestissä

seuraavaksi hatun kouraansa ottanee espanja

valmiuden joustavalla kohottamisella pyritään nimenomaan ennalta ehkäisemään tilanteen eskaloitumista jolloin poikkeusolojen menettelyihin ei toivottavasti enää olisi tarvetta

meille uskotellaan että tästä suosta voidaan nousta vain jatkuvasti kasvavilla lainoitus ja takausjärjestelmillä sekä eurointoilijoiden yleislääkkeellä

arvoisa puhemies

ei muuten nousta hyvät edustajat ei nousta jatkamalla rahan lapioimista itsensä vararikon partaalle tuhlanneille euromaille eikä tästä suosta nousta euroopan unionin liittovaltiokehitystäkään kiihdyttämällä

valmiuden kohottamiseksi järjestettävistä kertausharjoituksista voidaan myöntää vapautusta jos se on asevelvollisen perhe tai taloudellisten olojen taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamisen takia välttämätöntä

arvoisa puhemies

nyt lähetekeskustelussa olevassa hallituksen esityksessä olevan kompensaatioratkaisun sanotaan mahdollistavan tuulivoimaloiden rakentamisen perämeren tuulivoima alueelle siten että puolustusvoimien toimintaedellytykset eivät häiriinny

vapautusperuste sinällään ei ole este saapua palvelukseen eikä pelkän jätetyn hakemuksen perusteella ole oikeutta jäädä pois harjoituksesta

valiokuntakäsittelyssä meidän tuleekin saada varmuus sille ettei puolustusvoimien toimintoja tällä ratkaisulla vaikeuteta

arvoisa puhemies

kreikan tilannetta voi luonnehtia lähinnä toivottomaksi jos maa ei toden teolla lähde myymään valtionomaisuuttaan jota sillä tunnetusti on paljon

samalla hallitus esittää että valmiuden kohottamiseksi järjestettävät kertausharjoitukset ovat kertausharjoitusten enimmäispäivämäärien ulkopuolella

ne häiritsevät tutkia

häiriöt ovat tutkien katvealueita kantaman lyhentymiä tai virhehavaintoja

jos tuulivoimaloiden sijoittamista ei harkita tarkoin tai täydentäviin tutkiin ei riitä rahaa tulevat tuulimyllyt häiritsemään maanpuolustuksemme toimintaedellytyksiä

velkasaneerauksen kannalle on asettunut yhä useampi talousteoreetikko

tässä tapauksessa vastuun pitäisi olla niillä suurilla kansainvälisesti toimivilla lähinnä saksalaisilla ja ranskalaisilla pankeilla jotka holtittomasti luotottivat näitä maita korkeita korkoja vastaan

nyt lähetekeskustelussa oleva kompensaatioratkaisu ei tarkoita sitä että tämän esityksen hyväksymisen jälkeen jokainen tuulivoimalahanke hyväksytään

yleisesti ottaen voi sanoa että jos tuulivoimalasta on haittaa tutkalle niin rakentamista ei saa aloittaa

sanotaan että suomi sai ehtojaan portugali pakettiin

pakettiin tuli esimerkiksi paljon puhutusta sijoittajien vastuusta ajatus että portugalin pitää kannustaa yksityisiä sijoittajia pysymään maassa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys mahdollistaisi tuulivoimarakentamisen sellaisille alueille joille tuulivoimarakentamista ei aiemmin ole voitu harkita muun muassa armeijan tutkatoiminnan ja aluevalvonnan häiriintymisen vuoksi

ensivaiheessa tällainen kompensaatioalue olisi siis tulossa perämerelle

alueelle tulevilta tuulivoimarakentajilta kerättäisiin kompensaatiomaksua jolla korvattaisiin puolustusvoimille tuulivoimaloista aiheutuvia kustannuksia kuten uusien tutkien hankkimista

rahaliitto natisee liitoksissaan

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soinin perusteltua esitystä

lopuksi vielä haluan todeta että esitys on hyväksyttävissä jos se ei vaaranna maanpuolustustamme ja puolustusvoimien näkökannat otetaan riittävästi huomioon

tosiaan näistä valmiudellisista syistä käsketyistä kertausharjoituksista saisi hakea vapautusta samoin kuin muistakin kertausharjoituksista

aivan normaalin menettelyn mukaan ministeriöstä lähti tämä lakiesitys lausuntokierrokselle otettiin saatu palaute huomioon ja päädyttiin siihen että on syytä mennä sotilaskäskymenettelyn mukaisesti tässä päätöksenteossa

voisin sanoa että se on hyvin poikkeuksellinen ellei ainutkertainen tilanne että tällaista määrää olisi joutunut puolustusvoimien komentaja käskemään kertausharjoituksiin valmiudellisista syistä

sitten vielä edustaja savolalle joka kysyi kuinka laki huomioi reserviläisen oikeudet tässä kun haetaan vapautusta

mutta vapauttamishakemus sinällään ei itsessään vaikuttaisi tähän kertausharjoitusmääräyksen täytäntöönpanoon eli pelkän jätetyn hakemuksen perusteella ei olisi oikeutta jäädä pois harjoituksesta sillä se vaikuttaa joukkokokoonpanon toimintaan ja kyse on kuitenkin maanpuolustuksesta

yksilöllisyyden korostuminen yhtenäiskulttuurin mureneminen ja yhteiskuntaluokkien sosiaalinen eriytyminen rapauttavat perinteistä suomalaista yhteisöllisyyttä joka on kuitenkin maamme historian eri käänteissä ollut pienen kansakuntamme olennainen voimavara mainittakoon vain talvisota

uudenlaista yhteisöllisyyttä toki syntyy virtuaalimaailmassa näissä netti ja some yhteisöissä mutta rakentavatko yhä erikoistuneempien aiheiden ympärille syntyvät yhteisöt suomalaista kansakokonaisuutta se jää nähtäväksi

pääministeri katainen oli hiljattain helsingin sanomien haastattelussa aiheellisesti huolissaan yhteisöllisyyden tulevaisuudesta

hän pohti johtavatko virtuaaliset yhteisöt yhteisöllisyyden kasvuun vai pikemminkin siihen että muodostuu toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä

suomessa tarvitaan tulevaisuudessakin perinteistä yhteisöllisyyttä yhteen hiileen puhaltamista ja yhteiskunnalliseen asemaan katsomatonta yhdessä tekemisen meininkiä

valitettavasti kansalaisvastuu ei ole itsestään selvänä pysyvä asia kuten selonteossakin mainitaan

tämä näkyy esimerkiksi siinä että tänä päivänä yleisen asevelvollisuuden vastustajat nostavat päätään eikä asevelvollisuuden suorittaminen ole enää kaikille nuorille itsestäänselvyys